minusta on nyt hyvin tärkeätä että tehdään täsmätoimia verotuksessa oikeudenmukaisesti veronmaksukyvyn mukaan ja sosiaalista turvallisuutta ja työllisyyttä vahvistavalla tavalla

mielestäni tässä vaikeassa tilanteessa pitäisi hallituksen käynnistää kyllä valmistelu hankalasta asiasta eli sosiaalitukien tarvepainotteisuuden selvittämisestä

pulliaisen kuvaaman kaksoislaskutuksen tavoin väärennetyillä tositteilla ja voitot ohjautuvat usein väliyhtiöiden kautta veroparatiiseihin eli verot jäävät maksamatta niin suomeen kuin venäjällekin

minä luulen että sitä tarvitaan niin lääkkeiden maksukattokeskusteluun lääkekustannusten tasaamiseen kuin tässä tapauksessa myöskin muun muassa lapsilisien koko järjestelmän kehittämiseen ja moniin muihinkin asioihin

myös pohjoisten arktisten alueiden strategia pitää myöskin eurooppalaisesti markkinoida ja lähteä suunnittelemaan myös soklit ja monet muut

puukauppa ja kaksoislaskutus ovat tekotavoiltaan hyvin lähellä toisiaan erona tietysti se että puukaupan osalta puuta tuovat väliyhtiöt toimivat venäjän ja kaksoislaskutuksen osalta suomen puolella

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmähän lähti siitä että lapsilisien tason nostolla ja verotuksella olisi kyetty luomaan pienituloisia lapsiperheitä parempituloisten kustannuksella tukeva järjestelmä ja sdpn eduskuntaryhmä edelleen päätti tämän ratkaisun syntyessä että sdpn tulee neuvotella lapsilisäleikkausten kohdentamiseksi sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin

me jaamme täysin tämän lähestymistavan ja tuemme siinä

nyt tässä halusin kuvata sitä myös toisinpäin elikkä tässä on molempien maiden hallituksilla ja poliittisilla toimijoilla kyllä edelleen yhteistyön tarve ja täytyy sanoa että venäjän hallituksen niin sisäministeri rashid nurgaljevin kuin myöskin venäjän muiden turvallisuusviranomaisten kanssa vakuutettiin nimenomaan tämän työn tärkeyttä

jyväskylä kuopio lahti

sitten sanoisin tätä pisarasta että kumma virus on nyt leviämässä kun yhtäkkiä kyseenalaistetaan euroopan nopeimmin kasvavan metropolin keskeinen ja myöskin raideliikenteen häiriöherkkyyteen liittyvä hanke joka on koko suomen raideliikenteen kehittämistä koskeva hanke

liikenneinsinöörin ratapätkälaskelmalla kysymyshän on laajasta yhteiskuntapoliittisesta vaikutuksesta asuntopolitiikasta ja myös laajasta täydentämisrakentamisen työllisyysvaikutuksesta

tässä yhteydessä haluan korostaa myös sitä että tehokas ja tuloksellinen talousrikollisuuden torjunta edellyttää hyvää yhteistyötä ja tarvittavia lainsäädännöllisiä toimia erityisesti valtiovarainministeriön jonka toimialalla ovat tulli ja verohallinto sekä työ ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön kanssa

tältä osin on oltava kykyä tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen lapsiperheiden arjessa ja joudutaan tekemään valintoja ja niitä minun mielestäni sosiaaliturvan tarveharkintaisuuden pohjalta pitää tehdä

ja tämän viron ralli trukkiralli on valtiontalouden ja kansanterveyden täystuho

siihen on kerta kaikkiaan nyt pantava toppi ja odotettava vaikka kolme vuotta eun tuomioistuimen päätöksiä ja keksitään sitten jotain muuta sen päälle vielä lisää

olihan se aika ikävä havaita että pääministerin kesärannan työmaalla ja kallion virastotalon työmaalla julkisissa rakennuskohteissa törmätään järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöön

eli tältä osin kiinnitän huomion vaikutusten arvioinnin tehostamiseen ja siinä sosiaali ja terveysministereitä pitää myös hallituksessa kuunnella eikä pidä tehdä valtiovarainministeriön kaavamaisia leikkausratkaisuja noin pääsääntöisesti

toivoisi että ekn ja etelärannan osalta työnantajat myöskin jatkossa olisivat valmiita tällä puolella etenemään

joka tapauksessa metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat niin vakava kansallinen asia että minun mielestäni siihen pitää suhtautua koko meidän vientiteollisuutemme rakenteiden kunnossapitoon kilpailukykyyn vakavasti

herra puhemies

sen verran vielä tästä valtiontalouden perustasta ja myös oikeudenmukaisuudesta ja myös turvallisuudesta kun täällä jonkun verran aikaisemmin muun muassa edustaja hemmilä puhui miten leikkauksia pitää tehdä ja valtionhallinto olisi liian paisunut

on todella tärkeätä että eduskunnasta nyt tulee yli puoluerajojen selkeä viesti siitä että meidän kansallinen etumme on se että metsäteollisuuden ja vientiteollisuuden tarpeet otetaan paremmin käsittelyyn

se mikä myöskin on asia johon on kiinnitettävä tässä yhteydessä huomiota on laajemmin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan merkitys nyt kiristyvän talouden aikana

ja ministeri pekkarinen on se aika vakava viesti jos metsäteollisuus kokee että tämä ratkaisu heikentää kansallisesti aluekehityksen ja koko kansantalouden kannalta keskeisen teollisuuden toimintaedellytyksiä

tässä kriisissä nähdään että te keskusten voimavarat työttömien tukemiseen on viety alas poliisin ja monen muun turvallisuusjärjestelmän toimintakykyä on heikennetty kaavamaisilla leikkauksilla ja tässä suhteessa myöskään esimerkiksi harmaan talouden ja pimeän ulkomaisen työvoiman valvontaa ei ole hallitusohjelman mukaisella tavalla vielä saatu tehostettu

itse asiassa hallitus on ajelehtinut meidän hyvinvointimme perustan rahoitusta koskevissa keskeisissä asioissa myös näiltä talouskriisistä nousemisen asioita käsitteleviltä osin

otan sen esille sen takia että vaikka voimakkaasti ajan kotimaisen raaka aineen ja uusiutuvan energian ja puuenergian ja puuvoiman kehittämistä meillä on siihen mahtava teknologia osaaminen niin nyt kyllä jos metsäteollisuus on vakavasti kokemassa että kilpailuedellytykset heikkenevät myös kotimaisen puuraaka aineen puuvoiman kehittäminen koko hankintaketju ja tämä klusteri kärsii

ajatellaan passiivisuutta venäjä politiikassa puutulli ja koivukuituasiassa joka on aiheuttanut erittäin vakavaa vaikutusta meidän koko metsäteollisuutemme rakenteisiin

toinen asia

voi sanoa että kyse on hyvin helposti vähintään miljardin verotuloista ja maksujen kertymästä jolla sosiaali ja terveydenhuollon ja kansalaisten perusturvallisuuden eteen tekisimme todella paljon

tässä suhteessa toivon että oikeusministeri ja hallitus tarkistaa näkemystään nimenomaan laitonta työvoimaa pitävien yrittäjien rikosoikeudellisten sanktioiden suhteen

henkilökohtaisesti käsivarren lapin tunturit edustavat minulle ainutta oikeata lappia

eli pitää myöskin nähdä tämä oikeudenmukaisuus mutta myös sisäiseen turvallisuuteen liittyvät epäoikeudenmukaisuudet joihin kaikki emme ole riittävästi näköjään vielä sitoutuneet

tämä on nyt niin vakava asia että kun puhumme siitä millä tavalla suomen talous voidaan tässä vakavassa kriisissä nostaa niin me olemme nyt pahentamassa teollisuuden toimintaedellytyksiä ja meidän taloutemme keskeisen vientiteollisuuden rakenteita niin vakavalla tavalla että tämä kolkkapoikahenki pitää kerta kaikkiaan pysäyttää

itse asiassa toissa kesänä pallas yllästunturilla käyneenä täytyy olla nyt hyvin surullinen siitä prosessista ja tavasta jolla kansallispuistolaki murretaan ja luodaan erittäin vakava ennakkotapaus myöskin

nyt kun ranska puheenjohtajana pitää tätä asiaa myöskin agendalla niin toivoisi että suomi ei jarruttaisi laitonta työvoimaa pitäviin yrityksiin ja työnantajiin kohdistuvien rikosoikeudellisten sanktioiden järjestelmää

hallituksen pitää pystyä nyt eri toimijoiden metsäteollisuuden ja myöskin muiden toimijoiden kanssa kokoontua ja käydä nämä asiat läpi

länsi lapin edustavimman tunturijakson sekä tähän liittyvien luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden metsä ja suoalueiden ja niillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä retkeilyä tutkimusta ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain mukainen pallas yllästunturin kansallispuisto

on nimittäin erittäin merkittävä nyt tämä oikeusministerin aikaansaama neljännen talousrikostorjuntaohjelman kohdan toteutus ja minä uskon että se voi mahdollistaa aivan uusia näköaloja myös suomen ja venäjän rikostorjunnan ja myös oikeusyhteistyön osalta

tältä osin voin sanoa ensinnäkin että luonnonsuojelulain mukaan suomen kansallispuistoissahan on rakentaminen lähtökohtaisesti kielletty

myös pallas yllästunturin kansallispuisto on perustettu kansallispuiston perustamislailla kuten äsken totesin länsi lapin edustavimman tunturijakson suojelemiseksi

tässä yhteydessä vielä palaan tähän kansainvälisen yhteistyön tarpeeseen

meillä on myöskin selvästi nyt havaittavissa että meillä ulkomaisen työvoiman käyttöön houkuttelevat myöskin kylmät liikemiestavoitteet

näyttää olevan niin että saatavuusharkintaa ei kunnolla tehdä myönnetään ilman riittävää pohdintaa työvoimanvärväysyrityksille työvoiman tuontioikeuksia työsuojelutarkastus ja työehtojen tarkastus eivät toimi ja näiden ihmisten ihmisoikeudet ja asema näyttävät olevan osittain kelvottomasti järjestettyjä julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan

siellä on edistettävä tunturialueen säilymistä ja muun muassa maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakentamisen on oltava sopiva maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa näiden luonto ja kulttuuriympäristöarvojen säilymistä

tässä suhteessa pidän tärkeänä että saatavuusharkintaa ei poisteta ja että nimenomaan myös ulkomaisen työvoiman osalta ja niitä käyttävien yrityksien työehtojen osalta myös valvontaa lisätään koska hyvin lähellä ovat myös aina harmaan talouden ilmiöt silloin kun tällä puolella väljästi liikutaan

tältä osin täytyy sanoa että tässä erityisesti onkin merkillepantavaa että erityisesti keskusta elää kuin viimeistä päivää

näinhän keskusta selkeästi monissa asioissa on nyt tältä osinkin toimimassa ja toivon vaan että näille lakien romuttajille revanssimiehille löytyy vastavoimia tässä viimeisen vuoden aikana

hannes mannisen opilla muun muassa onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeuksia ja läänikohtaisia viehekortteja rkpn ryydittämänä murenneta

myöskin haluan henkilökohtaisesti kiittää puheenjohtaja sasia hyvästä pitkästä yhteistyöstämme kun tämä on valtiovarainvaliokunnan työni viimeinen pönttöpuheenvuoro erinomaista valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston porukkaa yli puoluerajojen ja erityisesti sitä että eduskunnan budjettivallasta pidämme huolen

hannes mannisen opin mukaan siis lailla muutettavissa

haluan vaan tässä todeta että suuri valiokunta asettui tukemaan hallituksen linjaa mutta se ei poista sitä että minä en tyytynyt siihen

toivottavasti myös seuraava eduskunta tulee tämän muistamaan että edustuksellisen demokratian toimivuus edellyttää sitä että eduskunta reagoi myöskin asioihin joskus hallitustakin harmittavalla tavalla

ja en tyydy vieläkään koska tietysti kun aikoinaan komissaari franco frattinin kanssa lähdettiin tälle tielle ja mitä havaintoja myöhemmin olen tehnyt pidän välttämättömänä että laitonta työvoimaa pitäviin työnantajiin kohdistetaan rikosoikeudellinen sanktio

mielestämme ei myöskään ole nähty sitä arvoa mikä lapin mahtavalla luonnolla ja siihen liittyvällä erämaamatkailulla ja luontomatkailulla on

äänekosken investoinnin liikenneverkon kehittämistarpeet ovat harvinaisen hyvä esimerkki siitä suunnittelujärjestelystä joka pitää olla aina kun tehdään jollekin alueelle liikennevirtoihin voimakkaasti vaikuttavia ratkaisuja

tässä tapauksessa toivon että komissio onnistuu alkuperäisessävokkyys ole mörkö vastus porvoon edustajille autolla valkosen reijonen alkuperäisessä tavoitteessaan

meillä on näitä massakeskuksia megakeskuksia ja niitä on varmasti oltavakin mutta meillä ei voi olla mitään järkeä ruveta rakentamaan joka tunturin kupeeseen samanlaisia kohteita

nyt kuitenkin on syytä myös huomauttaa kuten liikennejaosto toteaa että eri alueilla tapahtuu mittavia investointeja jotka vaikuttavat logistiikkaan ja joita ei riittävän aktiivisesti ja ennakoivasti aina valmistella

esimerkkinä mainitaan tilanne keski savossa jossa stora enson kartonkitehdas toisaalta puuelementtituotantolinja ja koko itä suomen jätteenpolttolaitos yhtä aikaa muuttavat logistisia virtoja erittäin paljon

se on vähän sama kuin tämä luonnonlohen pelastaminen että rkpn rannikkokalastajat olivat tuhoamassa koko lapin luonnonlohen ja tämä lipposen hallituksen aikana saatiin pelastettua

väitän että se oli aluepoliittisesti tärkeimpiä asioita mitä monikaan hallitus pystyy tekemään lapin pohjois suomen kehityksen kannalta

liikennejaosto ei ole voinut pitää hyväksyttävänä sitä että ylivieskaiisalmikontiomäki ja hankohyvinkää radan sähköistykset jäävät ikään kuin kalkkiviivoille

ne eivät vastaa tämän päivän tilannetta

täytyy muistaa että esimerkiksi pisara radassa puhutaan yhdyskuntarakenteeseen ulottuvista laajoista asuntopoliittisista ynnä muista vaikutuksista kauko ja lähiliikenteen täsmällisyydestä eli kansallisesti tärkeistä näkökohdista

tämä on erittäin massiivinen vaikutus mikä tulee myöskin näkymään

toivakan puheenvuoroa ja täytyy todeta että hän kuunteli erittäin huonosti oman laajemman puheenvuoroni jossa kerroin että oli varsin poikkeuksellista että edellisen hallituksen aikana sisäministeri joutui puuttumaan operatiivisesta toiminnasta vastaavien virkamiesten puutteisiin nimenomaan laitehankintojen merkittävään viivästymiseen

se tulee olemaan todella vesienkäsittelyn osalta nelinkertainen vaikutuksiltaan ja näihin arvioihin on syytä uskoa mitä asiantuntijoiden taholta olen kuullut

itse asiassa nyt on viimeinen hetki lapin herkkien alueiden osalta muutoinkin arvioida kansallista ohjausta

kansallispuistolain pitäisi olla riittävän vahva salpa ja näiden suurten niin edellisten hallitusten kuin muiden ratkaisujen lukkojen

niin on nähty ne murretaan nyt lailla ja kovalla poliittisella voimalla

hautalalle toteaisin että ei meillä pidä kuvitella että ulkomaisen laittoman työvoiman pito tai harmaa talous olisi outo ilmiö

se on varmasti monien viranomaisten arvioitava mutta eduskunnan pitää pitää huoli siitä että ei heitetä hyviä euroja huonon euron päälle vaan kannetaan vastuullisesti huolta siitä että omistajanvaihdostilanteissa ja ylipäänsä tämän hankkeen osalta tämä eduskunnan myöntämä raha kytketään todella vesiongelmien määrätietoiseen ratkaisemiseen ja poistamiseen kuten valiokunta ja eduskunta edellyttävät ympäristön kannalta kestävällä tavalla kustannustehokkaasti

olen hyvin huolissani siitä että kunnan elinkeinopolitiikkaa palvele va paikallinen kaavoitus ei ota huomioon kansallisia arvoja ja tältä osin minusta saanan kupeet ovat kyllä jo myös kansallinen hälytysmerkki

tilanne on sillä tavalla vakava että jo silloin me sosialidemokraatit vetosimme hallitukseen että pysähdytään tämän tilanteen äärelle tehdään uudelleenarviointi veropohjasta ja voimavarojen suuntaamisesta turhaan

myöskin epäilen että kun työpaikkojen ja työehtojen valvontaa ylipäänsä ja tämmöistä aliurakointiketjuuntumista on niin on mahdollista nimenomaan käyttää ilman työlupia ja ilman oleskelulupia olevaa henkilöstöä

asioita pitää pystyä arvioimaan kunnan rakennus ja kaavoitustarkastusta laajemmin ja arvioida myös kansalliset näkökohdat

jos tässä asiassa ei ole uskottavaa toimintaa suomessa niin kuin euroopan unioni haluaa koko unionin alueelle niin kyllä hyvin helposti tämä ongelma on hallitsematon

nyt on varmistettava että myös hallitus ja eri ministeriöt katsovat että tältä osin todella tässä myöskin on vesiasioiden hallinta

reijonen tuntee erinomaisesti rakennusalaa ja tietää minkälaista on siellä kilpailu me teemme todella vakavan virheen

eduskunta edellyttää että hallitus korottaa kehyskaudelle suunniteltujen työllisyysmäärärahojen tasoa erityisesti nuorten sekä vaikeasti työllistyvien työttömyyden katkaisemiseksi

nyt haetaan todella vääriä maksumiehiä kun veropohjaa pitäisi ja koko tilannetta arvioida enemmän veronmaksukyvyn ja varallisuuden huomioon ottavalla tavalla pitäisi nyt veroratkaisut tehdä

ja kuten euroopan unionin komissiokin viime syksynä sosialidemokraattien lailla edellytti tämän kriisin sosiaalisia vaikutuksia on pehmennettävä työttömien perheitä tuettava

että hallitus vahvistaa kuntataloutta estääkseen talouskriisin aiheuttamia kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia ja auttaakseen kuntia selviytymään kasvavista palveluhaasteista

sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusta on lisättävä erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja kansalaisten tasavertaisuuden vahvistamiseksi omaishoidossa

saaristo

että hallitus ryhtyy toimiin sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi

hallituksen on välittömästi puututtava kasvavaan köyhyysongelmaan parantamalla muun muassa työmarkkinatuen tasoa ja luopumalla työmarkkinatuen tarveharkinnasta

tämä pallas yllästunturin kansallispuistoon suunniteltu jättihotellihanke on vahvojen poliittisten voimien hallituksessa edistämä pitkäjänteinen projekti

että hallitus puuttuu heti sosiaaliturvan etuuksista tehtävien valitusten käsittelyaikojen pituuteen muun muassa vahvistamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resursseja ryhtymällä lautakuntaa koskeviin lainsäädännön selkeyttämistoimiin sata komitean ehdotusten mukaisesti sekä järkeistämällä työnjakoa valitus elinten kesken

tämä kiinteistövero ei ole progressiivinen vero sehän on selkeästi selvitetty se on regressiivinen kohdistuu voimakkaimmin pienituloisiin

silloin hän joutui myöntämään että tällainen homma on vireillä ja ilmeisesti se synnytti sen verran painetta että lähes vuodeksi tämä ikään kuin palasi valmisteluun

ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet ympäristön ja luonnonsuojelu sekä kansalaisten oikeuksien takaaminen edellyttävät itsenäisen ympäristöministeriön säilyttämistä

että hallitus turvaa ympäristöpolitiikan ja vihreän talouskasvun pitkäjänteisen kehittämisen lisäämällä ympäristöministeriön määrärahoja ja tukemalla voimakkaammin joukkoliikenteen kilpailukykyä ympäristötöitä energiatehokkuuden parantamista ja kestävää rakentamista

mitään ei tehty käytännössä sama asia eteni uudelleen käsittelyyn

tältä osin valtion vastuuta siirretään kunnille ja pakotetaan kunnat leikkaamaan yksityistämään ulkoistamaan perusturvallisuutta koskevia palveluja ja korottamaan veroja

että hallitus vahvistaa turvallisuusrakenteita ja oikeusturvaa lisäämällä syyttäjien määrää sekä turvaamalla poliisin tulli ja rajavartiolaitoksen toimintakyvyn riittävin resurssein